täällä keskustelussa on useamman kerran todettu se että tämä uudistus on vuosikymmenten uudistus merkittävä asia

kuntien mahdollisuus päättää taloudestaan on kokeilussa omaksutun rahoitusjärjestelmän ansiosta merkittävästi parempi kuin toisenlaisessa järjestelmässä

arvoisa puhemies

esitykseen sisältyy muutamia muutoksia voimassa olevaan lakiin

mielestäni sen pitäisi olla vielä korkeampi kun käsittääkseni uudistusta ei juuri mikään taho vastusta vaan kysymys on siitä millä tavalla tehdään

nyt tässä hallituksen toteuttamisessa ovat melkein itsetarkoitukseksi muodostuneet kuntaliitokset ja niin sanottu vahva peruskunta

kokeiluun osallistuminen on tähän asti ollut pakollista kokeilualueen kunnille mikä tietysti loukkaa jossain määrin kunnallisen itsehallinnon periaatetta

koska kokeilun jatkaminen perustuu kokeilun ulkopuolisiin syihin eikä kokeiluun itseensä tai sitä koskevaan tiedontarpeeseen on syytä antaa kunnille itselleen lopullinen päätösvalta kokeilun jatkamisesta

tämä vahvan peruskunnan periaate on niin merkittäväksi koettu että tuntuu että mikään keskustelu ei synny sillä tavalla että nämä vaihtoehdot nousevat esille

maakunnan rahoitusta koskevaa säännöstä esitetään täsmennettäväksi niin että se yksiselitteisesti sallii esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuden siirtämisen perussopimuksella kokonaan tai osittain maakunnalle

siinä todetaan muun muassa tästä selvitystyöstä nythän nimittäin niin kuin tiedämme tässä on suunnitelmissa että nimetään selvityshenkilöt näille selvitysalueille kokoomuksen lausunnossa näin

lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös tekninen muutos soveltamisalueen määrittelyyn vuoliojan ja kajaanin kuntaliitoksen vuoksi sekä muun lainsäädännön muuttumisen vuoksi tarpeellisia teknisiä muutoksia

selvitystyö on tehtävä niin että kunnan asukkaat ymmärtävät vahvan peruskunnan edut jo varhaisessa vaiheessa

eli lähtökohta on se että lähdetään viemään ymmärrystä jos ei sitä nähdä tarpeelliseksi eikä ole todettu tarpeelliseksi eikä mikään tutkimus tue lähdetään todistelemaan

arvoisa puhemies

perustuslailliset syyt vaativat kuitenkin että kyseinen hallintomalli olisi pitänyt avata niin että se olisi mahdollista ottaa käyttöön muuallakin maassa

on sinänsä hyvä että kainuun kuntien ei tarvitse palata lähtöruutuun vaan kunnat siellä voivat päättää kokeilun jatkamisesta vaikkakin näillä näkymin vain nyt neljällä vuodella

kunta on ihmisten yhteisö se on itsehallinnollinen yksikkö

arvoisa puhemies

ministeri guzenina richardson esitteli kuntatalouslukuja ja peruspalveluiden rahoitusta ja sitä miten siinä resurssit lisääntyvät

siksi pidän erittäin tärkeänä että hyväksi osoittautunut kainuun hallintomalli voidaan vakinaistaa mahdollisimman pian jo ensi vaalikauden alkupuoliskolla jolloin kainuussakin voidaan turvallisin mielin suunnitella tulevaisuutta

arvoisa puhemies

kokeilu on osoittanut yksiselitteisesti että asukastiheydeltään väestöpohjaltaan ikärakenteeltaan ja etäisyyksiltään erilaiset maakunnat tarvitsevat erilaisia ratkaisuja

se aiheuttaa juuri niissä kunnissa sitä haurautta mitä te kuvasitte

minusta tähän sopii se vanha tuomarinohje sovellettuna että mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei saata olla lakikaan

en tarkoita että kopioidaan sieltä mutta on harha ajatus se että pelkkä vahvan peruskunnan malli tämän ratkaisun toteuttaa

se ei pidä paikkaansa mutta sen sijaan se pitää paikkansa kun valmisteltiin kuntalain kokonaisuudistusta ja parlamentaarista valmistelua että sen kokoomus totaalisesti kaatoi eikä halunnut laajapohjaista parlamentaarista valmistelua

tämän lakiehdotuksen eteenpäinmeneminen ei suinkaan tarkoita sitä että vähäteltäisiin liikenneturvallisuuden merkitystä tai olisi hyväksyttävää ajaa ylinopeutta ei sitä vaan sitä että kustakin rikkomuksesta tulisi oikeudenmukainen rangaistus

se on käsittämätön asia kun kokoomus itse voimakkaasti vaati että tähän uudistukseen lähdetään parlamentaarisesti kaikki puolueet tasavertaisesti mukana ollen mutta te ette tätä halunneet

jos se organisoidaan niin kuin tässä on tämän päivän keskustelussa tullut esille että niistä tehdään kuntayhtymiä esimerkiksi pohjois suomen erva alue ulottuu utsjoelta kokkolaan asti se on melkoinen himmeli

jos ammattiautoilija menettää ajo oikeuden pitkäksi aikaa sen seurausvaikutus vaikka kolmesta rikesakosta on suhteessa todella kova

siinä mielessä tällaisen pisteytysjärjestelmän käyttöönotto myöskin oikeudenmukaisuusnäkökulmasta on perusteltua

arvoisa puhemies

sinänsä erinomainen asia että hallitus antoi tiedonannon mutta tämä tiedonannon käsittely on peräti merkillinen

huolimatta siitä että siellä on ollut iso joukko asiantuntijoita jotka ovat esittäneet vakavassa mielessä lausuntonsa millään lailla nämä eivät tässä mietinnössä näy

se on vain toistettu se hallituksen linja ja tämäkö on sitten se keskustelu ja eduskunnan asian käsittely

arvoisa puhemies

joutuu myös miettimään kaiken kaikkiaan tätä vuoden kestänyttä menettelyä tässä koko prosessissa

muun muassa nämä kriteerit joita nyt ollaan hakemassa vahvan peruskunnan periaatteiksi pohjautuvat lähtökohtaisesti siihen kuntakarttaan ja sille haetaan todisteita

kaiken kaikkiaan sitten menettelynä hyvän hallinnon periaatteiden mukaan en ole vastaavaa prosessia nähnyt

suotta ei oikeuskanslerille asiasta tehty kantelua jonka asikkalan kunta teki

olen hyvin samaa mieltä edustaja sarkomaan kanssa siitä että palvelut ovat pääasia ja palvelut edellä tulee edetä

mutta nyt näyttää siltä että tämä suuri kuntauudistus etenee rakenne edellä niin että siitä on tullut itsetarkoitus ja kartan piirtäminen näyttää olevan pääasia

kun nyt näyttää siltä että taantuma on tulossa sen suuruudesta emme vielä tiedä mutta joka tapauksessa merkit ovat huolestuttaviakin tässä tilanteessa on tärkeää että taloutemme perusta sekä valtiontalouden että koko kansantalouden on niin vahva että pystymme ottamaan vastaan vaikeankin talouden ajan

tässä mielessä vanhasen hallitukset ovat noudattaneet järkevää ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa ja voi sanoa että talouspolitiikan keinot ovat olleet kohtuullisen oikea aikaisia

olemmeko sitten riittävästi varautuneet tulevaan on aina keskustelun arvoinen asia

kyllä minulle sopii oikein hyvin se että ei muistella vanhoja

on tärkeää että hallituksen toimenpiteillä ja budjettipolitiikalla vahvistetaan edelleen työllisyyttä kotimaista kysyntää ja kaiken kaikkiaan elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistumista

mutta kun tämän budjettikeskustelun yhteydessä erityisesti pääministeri katainen on esittänyt yhteistyötä yhteisvastuuta oikeudenmukaisuutta tasapuolisuutta ja vedonnut opposition vastuuseen niin jos kuitenkin todellisuus on se että tämä parlamentaarinen valmistelu totaalisesti sivuutettiin niin miten tämä sopii siihen

arvoisa puhemies

ja varsinkin kun kokoomus tasan vuosi sitten voimakkaasti vaati että tämä kuntalain kokonaisuudistus etenee nimenomaan parlamentaarisen komitean mukaan niin totaalisesti unohditte sen tai halusitte aktiivisesti jättää syrjään

tässä mietinnössä on hyvin vahvat kirjaukset kielellisistä oikeuksista ja uskon että ne tulevat kohtuullisen hyvin turvatuiksi

mutta eihän tässä ole paikallisista yksiköistä eli poliisiasemista nyt tässä yhteydessä säädetty vaan vain näistä kolmesta alueellisesta yksiköstä eli tämä on tämän poliisin hallintorakenteen uudistuksen kakkosvaihe niin että ei tähän yh teyteen kuulu tämän enempää tämä asia

mutta kun tarkastellaan sosiaalipolitiikkaa ja sosiaaliturvaa perusturvaa niin jos me ajattelemme että silloin voidaan tehdä uudistuksia jos meillä on ja kun meillä on jakovaraa se on mielestäni liian kapea alainen näkökulma

meidän pitää joskus tehdä uudistuksia myös silloin vaikka ei olisikaan jakovaraa jotta sitä jakovaraa syntyisi

kun huolehditaan perusturvasta siinä mielessä että ihmiset saavat niin sanotusti elämän perusedellytyksistä kiinni pystyvät tulemaan toimeen se vähentää myöskin tulonsiirtojen tarvetta ja aktivoi ihmisiä elämään niin että se synnyttää lisää jaettavaa

valiokunta pitää tärkeänä että hallitus tarkkaan seuraa poliisin paikallishallinnon uudistuksen toimeenpanoa sekä käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvän hallinnon uudistamisen toisen vaiheen toteuttamista

ei silloin ollut jakovaraa mutta ne käynnistettiin juuri sen vuoksi että syntyisi sellainen tilanne että ihmiset saisivat elämisen perusedellytyksistä kiinni

myös valiokunta tulee seuraamaan tarkkaan miten tämä uudistus toteutuu ja siihen seuraamiseen kuuluu yhtenä asiana tämä kielikysymys

mielestäni tässä suuressa sosiaaliturvauudistuksessa sata komitean työssä näkyy hyvin ainakin mitä tietoa on tullut kannustavuus ja tämä perusajatus mistä mainitsin

hallituksen talousarvioesitys sinällään on hyvin perheystävällinen moniin edellisiin talousarvioesityksiin verrattuna ja minusta sitä linjaa on syytä jatkaa

otan tässä yhteydessä esille yhden asian joka sosiaalipolitiikan osalta ei minusta mennyt kohdalleen ja se on veteraanien kuntoutusmäärärahat

minusta ei ole perusteita leikata niitä niin paljon kuin esityksessä on huolimatta veteraanien määrän vähentymisestä

mielestäni ne perusteet eivät riitä leikkaamiselle ja niinpä olen sitä mieltä että eduskunnan on lisättävä näitä rahoja

kun verotuksesta puhutaan en käsittele tässä yhteydessä tuloverotusta haluan ottaa esille sen että oli suuri pettymys että alkoholiveroa ei korotettu

luulisi että joku vastuuta tuntevista ministereistä olisi paikalla kun käydään keskustelua kansanvallan kannalta näin merkittävästä asiasta

ihmisillä ei ole tietoa mikä on hallituksen peruslinja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa ja mitä hallitus tulee esittämään kuntarakennelain suhteen

siitä kyllä linjattiin tiettyjä asioita kesäkuussa mutta luvattiin useampaan kertaan että esitys tulee hyvissä ajoin ennen kunnallisvaaleja

minä olen joskus sanonut niin että kun katsoo tämän jättikuntahankkeen perusteita esimerkiksi mitä pääministeri esittää joskus tuntuu että meillä on eri laskuoppi mutta että meillä on eri almanakka se on erikoinen asia

nyt äänioikeutetuista liki neljännes on käynyt käyttämässä äänioikeuttaan tietämättä mitä hallitus tulee esittämään

palveluihin niiden tuotantotapoihin ja järjestämiseen liittyvät uudistukset ovat pysähtyneet kun odotetaan mitä tuleman pitää

tänään on kuulutettu pääministerin otetta uudistuksen johtamisessa ja hän on antanut ymmärtää viimeksi tänään että hän antaa sektoriministereiden tätä asiaa viedä eteenpäin

no sinänsä siihen on perusteet mutta jos hallitus on linjannut tämän tärkeimmäksi asiaksi niin joku rooli pitäisi hallituksesta vastaavalla pääministerillä olla

kuitenkin näissä tiedotteissa mitä hallitus on pitkin matkaa julkaissut olen käynyt niitä läpi pääministerin rooli on tullut esille

muun muassa viime helmikuussa hallituksen tiedotteessa todetaan että kuntauudistuksen valmistelua johtava pääministeri katainen toivoo että suomessa käytäisiin avointa keskustelua kuntien tulevaisuudesta

arvoisa puhemies